arvoisa puhemies

tänään on julkistettu hoiva alayrittäjien tekemä tutkimus jossa on kartoitettu kansalaisten toiveita sote uudistukseen liittyen

siellä on noussut hyvin selkeästi esille että kansalaiset toivovat mahdollisuutta valita mistä palveluita kulloinkin hakee

nyt tässä lausuntokierroksella olevassa järjestämislaissa ollaan kuitenkin muodostamassa suomeen tällaisia lähes maakunnan tasoisia julkisia monopoleja tuotantoon ja tämä ei ainakaan edistä kansalaisten valinnanmahdollisuutta sote palveluissa

kysyisikin peruspalveluministeriltä

miten tämä kansalaisten tahto tullaan sisällyttämään tämän sote järjestämislain jatkovalmistelussa lakiin

itse äänestin ensimmäisessä käsittelyssä mietinnön puolesta ja niin kuin tässä on todettu niin olen tyytyväinen että pystyn osaltani ainakin virhettäni korjaamaan

niin kuin tässä eri puheenvuoroissa on tuotu esille työelämä on muuttunut ja harva meistä pystyy kerralla tietämään mitä työuran aikana tulemme tekemään ja moni joutuu kouluttautumaan uudelle alalle

tällaiset jatko ja täydennyskoulutukseen liittyvät kustannukset on tähän asti tulkittu tällaisiksi kustannuksiksi jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia ja jatkossa olisi hyvä että samalla kun pohditaan opintotukiuudistuksen kokonaisuudistusta mietittäisiin myös millä muilla keinoilla voidaan tukea elinikäistä oppimista ja uudelle alalle kouluttautumista

arvoisa puhemies

tässä on tarkoitus korvata perinteistä valvontaa ja ohjausta tällaisella niin kutsutulla indikaatioperusteisella valvonnalla

mutta toivoisin että näihin valittaviin indikaattoreihin kiinnitettäisiin nyt erityistä huomiota ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta että näiden indikaattoreiden vaatimien tietojen kokoaminen ja niitten eteenpäin toimittaminen ei johda sitten uudenlaiseen byrokratiaan ja muodostu kuntien näkökulmasta työlääksi näiden indikaattorissa

valittavien tietojen kokoaminen ja ja mm

toivon myös että totta kai paitsi asiakkaan ja kansalaisen näkökulma korostuu indikaattoreissa myöskin kuntatalous ja kuntatalouden näkökulma painottuisi ja tulisi riittävästi huomioiduksi

kaiken kaikkiaan me voisimme varmastikin siirtää hyvin paljon valinnanvapautta kansalaisille mikä sitten uskoisin niin vähentäisi myöskin julkisen valvonnan tarvetta

asiakkaat ja potilaat antavat palautetta ihan normaalia asiakaspalautetta sote palveluista ja se on jokaisen organisaation kannalta hyvin tärkeää ja toivottavaakin

miten tässä laissa voitaisiin vielä nykyistä paremmin täsmentää milloin kysymyksessä on muistutus ja milloin kysymyksessä on normaali asiakaspalautetilanne

täällä laissahan on määritelty hyvin yksityiskohtaiset muotoseikat muistutuksen käsittelylle ja kokemuksesta tiedän että tämmöisen muistutuksen käsittely vaatii hallinnollista aikaa ja lisää byrokratiaa

näen tässä vaarana että jos siellä palvelun tuottajaorganisaatiossa ja myöskään asiakkaan ja potilaan näkökulmasta ei ole yksiselitteisen selvää milloin kysymys on muistutuksesta ja milloin kysymys on normaalista asiakaspalautteesta niin palveluntuottaja ryhtyy käsittelemään normaalitkin asiakaspalautteet raskaan muistutusprosessin kautta ja se ei varmasti ole tämän lain tarkoitus

olisiko tätä asiaa vielä mahdollista tässä laissa jollain lailla täsmentää

sen ymmärrän että tätä sovelletaan julkisen palvelunjärjestäjän järjestämiin ja sillä perusteella joko julkisen tuottajan tai yksityisen tuottajan tuottamiin palveluihin mutta onko vielä näitten lisäksi tätä lakia tarkoitus soveltaa täysin yksityisiin sote palveluihin

arvoisa puhemies

täällä on paljon keskusteltu tämän uudistuksen vaikutuksista kuntien kustannuksiin ja minun mielestäni nämä eivät voi olla oikeastaan yllätys kenellekään

meillä on vuosia seurattu kuntien kustannuksia kunnittain ja tämän sote uudistuksen tavoitteena oli tasata kuntien kustannuksia yhteisvastuullisesti

minun mielestäni suurempi huoli on se että meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen millä me jatkossa voimme hillitä tätä yhteisesti jaettavien kustannusten pottia

täällä on tullut hyvin esille että integraatiolla paremmalla palvelujen järjestämisellä pystytään luomaan ja löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja mutta ilman sitä että me löydämme myös palvelutuotantoon tehokkuutta ja kannustimia me emme pysty tätä kokonaispottia ja kustannusten kasvua hillitsemään

mitkä ovat ne kannustimet jotka tässä julkisen tuotannon vahvistamisessa sitten luodaan ja millä me kannustamme näitä julkisia monopoleja tehokkaaseen palvelutuotantoon

vanhus ja vammaisneuvostoilla on keskeinen ja merkittäväkin rooli asiakkaiden ja kuntalaisten osallistamisessa ja kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden tukemisessa

sinällään minäkin kannatan kyllä tätä lakialoitetta mutta samalla muistutan että tällä me olisimme taas tuomassa kunnille niitä velvoitteita joita me samaan aikaan aina täällä toivomme purettavaksi

arvoisa puhemies

tuo eri vanhusneuvostojen viiden kunnan vanhus ja vammaisneuvostojen kanssa ja voin kokemuksesta todeta että nämä oikeasti myöskin työllistävät kuntia ja sitovat kuntien virkamiesten resursointia

käytännön työn ja arjen pyörittämisen kannalta aika monessa kunnassa ja kuntayhtymässä on sosiaali ja terveyspuolen toiminnot ja henkilöstö yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi

arjen pyörittämisen kannalta on perusteltua että myöskin nyt niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskeva lainsäädäntö ja näitä koskeva sääntely yhdenmukaistuu

varsinkin pienten kuntien osalta tämä on merkittäväkin asia ainakin niin että kunnilla tulee olla ja niin kuin ymmärsin lakialoitteen pohjalta kunnilla on oikeus myöskin järjestää näitä yhteisesti

toisaalta olisi kyllä voitu jo tässä vaiheessa ainakin tavoitteeksi asettaa se että meillä olisi jatkossa yksi yhteinen sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisia koskeva lainsäädäntö

pienillä kunnilla nykykuntarakenteella ovat resurssit vähäiset ja tällaisiin useisiin eri neuvostoihin voi olla vaikea löytää sitten aikaa

hyvä on myös tuoda esille se että yleensä pienissä kunnissa hyvä keskusteluyhteys järjestöjen ja asiakkaiden kanssa toimii ilman muodollisia neuvostojakin

on hyvä että tiettyyn rajaan asti kelpoisuudet on määritelty mutta kyllä se arjen pyörittäminen edellyttää väljyyttä mahdollisuutta harkintaan ja uskon että olivat työnantajina nyt kunnat tai kuntayhtymät tai jatkossa uudet tuotantoalueiden kuntayhtymät niin ne käyttävät vastuullisesti henkilöstöä vaikka siellä kelpoisuusehdoissa nyt nykyistä enemmän jatkossa olisikin väljyyttä

arvoisa puhemies

toivoisin että ministeri vielä täsmentäisi tähän lakiesitykseen liittyen

tuolla rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan että vastuu siirtyy ja tässä lakiesityksessä puhutaan että thl hoitaa ja koordinoi

tarkoitetaanko tällä siis sitä että oikeasti se järjestämisvastuu siirretään kunnilta vai tarkoitetaanko tässä sitä että thl huolehtii jatkossa rahoituksesta ja palveluiden ikään kuin koordinoinnista mutta jääkö tässä kuitenkin viimekätinen järjestämisvastuu edelleen julkiselle sote palveluiden järjestäjälle kunnille

tässä laissa todetaan että turvakotipalvelun johtajalla sen palvelun tuottajalla on päätösvalta päättää siitä milloin asiakas otetaan palvelun piiriin minkälaisia palveluita tarjotaan kuinka pitkä palvelujakso kulloinkin tarvitaan asiakkaalle

minusta tämä on hieman kyseenalaista siinä mielessä että se palvelun tuottaja saa päättää kuka on asiakkaana kuinka pitkään pidetään asiakkaana

tämä on mielestäni selkeästi palvelun järjestäjälle kuuluva päätösvalta ja rooli varsinkin jos turvakotipalvelun tuottaja saa rahoituksen sen mukaan kuinka paljon siellä on asiakkaita miten pitkät olojaksot siellä on ja mikä on palvelun sisältö

tämä kokonaisuus on niin kuin tässä on tullut esille haastava ja vaikea eikä varmaan voi saada ja löytää sellaista kenenkään kannalta ideaalimallia

siksi tämän järjestämislakiesityksen arvosteleminenkin on jo ehkä nyt ei kyseenalaista mutta kuitenkin siihen suhtaudun hyvin varovaisesti

ehkä yksi semmoinen suurin asia mikä tällä hetkellä pohdituttaa on se kuka jatkossa suomessa vastaa sosiaali ja terveyspalveluista ja niistä kustannuksista

meille on syntymässä tämän lain myötä nyt suomeen kuntien rinnalle kaksi uutta hallinnon organisaatiota toimijaa järjestäjä ja tuottaja sote alueet ja nämä tuotantoalueet

kunnat evästävät edustajiaan päätöksenteossa näissä organisaatioissa ja ensimmäinen vaara minkä minä tässä kokonaisuudessa näen on se että kunnat lähettävät omat edustajansa hakemaan näistä molemmista organisaatioista kuntaan ikään kuin hyvää maksimoimaan kunnan edun ja se vastuu siitä kokonaisuudesta hämärtyy

sen takia olisi äärettömän tärkeätä että me pystyisimme tässä jatkovalmistelussa tarkemmin vielä määrittelemään kuka kantaa kokonaisvastuuta sote palveluista ja näistä kustannuksista

sote alueilla on järjestämisvastuu ja näitten sote alueiden tulisi huolehtia siitä että tällä sote alueiden toiminta alueella kansalaiset saavat yhdenvertaiset palvelut

minä näen tässä kuitenkin sen vaaran että kun tänne sote alueiden sisään muodostuvat nämä tuotantoalueet niin näistä tuotantoalueista tosiasiallisesti muodostuu niin vahvoja suhteessa järjestäjiin että nämä tuotantoalueet ottavat itse asiassa järjestäjän roolia

kun meillekin siellä keski suomessa ollaan nyt rakentamassa tuotantoyksikköä niin miten me varmistamme että keskisuomalaisten palveluista päätetään sote alueella siis järjestämisen näkökulmasta päätetään sote alueella eikä täällä palvelutuotantoyksikössä

tuottaminen on toinen

jos näistä tuotantoalueista tulee oikeasti vain tuottajia niin ensimmäinen kysymys on ovatko silloin nämä tuotanto organisaatiot oikeita tahoja objektiivisia tahoja valitsemaan parhaat tuottajat onko näillä tuotanto organisaatioilla aidosti intressiä etsiä päivittäin jopa itseään parempia tuottajia

niin kuin täällä on todettu tällä mahdollistetaan monituottajamalli ja niin kuin ministeri totesitte tuossa avauspuheessakin tässä itse asiassa ei muuteta markkinoiden roolia

minä näen tämän kuitenkin niin että jos näistä tuotantoalueista tulee tuottajia ne ovat ihan erilaisia kuin tällä hetkellä kunnat tai kuntayhtymät tuottajan roolissaan koska kunnilla on nykytilanteessa myöskin järjestäjän rooli ja järjestäjän roolissa siellä on myös intressi etsiä koko ajan parhaita mahdollisia tuottajia jopa itseään parempia tuottajia

jos tuotantoalueista oikeasti ollaan tekemässä pelkästään tuottajia niin mietityttää vielä se miksi nämä on päätetty organisoida lähtökohtaisesti kuntayhtymämallilla joka edellyttää poliittista päätöksentekoa ja hallintoa

mihin tuotannossa tarvitaan poliittista päätöksentekoa

tämä edustaja myllykosken ajatus tästä sote alueen kattavasta yhteisestä vammaisneuvostosta oli sinällään kyllä mielenkiintoinen

itsekin olen sitä mieltä että pienillä kunnilla voi olla vaikeuksia pyörittää tällaista omaa neuvostoa mutta sitten jos me menemme koko sote alueen kokoiseen vammaisneuvostoon vammaisneuvoston rooli muuttuu olennaisesti

arvoisa puhemies

yhteen asiaan haluaisin kuitenkin kiinnittää vielä huomiota

ensi vuoden talousarviossa on suunniteltu leikkauksia tutkimus ja kehittämistoimintaan ja nämä kohdistuvat ja vaikuttavat myöskin säteilyturvakeskuksen toimintaan

minä ymmärrän oikein hyvin että tässä taloustilanteessa sopeuttamistoimia täytyy kohdentaa kaikkiin budjetin osa alueisiin mutta kannan kuitenkin huolta siitä että meillä olisi riittävät resurssit varmistaa valvonnan kautta tämänkin hankkeen onnistuminen

mutta aika usein omaishoitaja on eläkkeellä oleva puoliso joka hoitaa omaa puolisoaan jolloin hänen ja heidän toimeentulonsa on turvattu tai tulisi olla turvattu muuta kautta kuin omaishoidon tuella

sitä vastoin omaishoitaja ja myöskin hoidettava tarvitsisivat huomattavasti nykyistä enemmän tukea siihen arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen

sen takia minä toivoisin että me jatkossa kehittäisimme omaishoitajajärjestelmää palkkioiden sijaan entistä enemmän omaishoitajien jaksamista ja arjessa selviytymistä tukevien palveluiden suuntaan

arvoisa puhemies

meillä on paljon kuntia jotka tiukan talouden myötä kattavat hyvin pitkälle käyttötalousmenoja lainoilla ja aika monessa kunnassa ja kunnanvaltuustossa on ryhdytty pitämään lainoja ikään kuin yhtenä kunnan normaalina tulona valtionosuuksien verotulojen käyttötulojen ja asiakasmaksutulojen rinnalla

tähän liittyen merkittävä huolenaihe liittyy siihen että me olemme siirtäneet paljon kuntien tehtäviä ja päätösvaltaa kustannuksia aiheuttavista tehtävistä kunnan ulkopuolelle muun muassa paras lain myötä ja nyt tullaan lisäämään näitä tehtäviä tämän uuden sote uudistuksen myötä

miten yksittäinen kunta voi jatkossa huolehtia alijäämän kattamisvelvollisuudesta kun suuri osa kunnan kustannuksista ja niitä koskeva päätösvalta syntyy muualla kuin omassa kunnassa muiden kuin oman kunnan johtavien viranhaltijoiden valmistelusta

tässähän ollaan elyille antamassa vastuuta näitten vesialueiden kalojen hoitamisesta ja elyt ovat tähän asti saaneet näiltä osakaskunnilta tiedot kalakannoista

kysyisin

miten varmistetaan jatkossa että elyt saavat jatkossakin tietoja kalakantojen tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä kun joidenkin tulkintojen mukaan tämän lain myötä osakaskuntien toiminta useilla alueilla lakkaa

minäkään en kannata tätä lakialoitetta

meillä keskustellaan paljon muun muassa sote uudistuksen yhteydessä lähipalveluista ja niiden turvaamisesta ja toki itsekin pidän lähipalveluita ja niiden turvaamista tärkeänä

lähipalvelut on tyypillisesti määritelty niin että ne ovat palveluita joita käytetään usein käytetään päivittäin tai joita suuri osa kuntalaisista käyttää viikoittain tai päivittäin

minusta synnytykset eivät kuulu tämän määrittelyn piiriin ja olenkin huomannut että synnytysyksiköiden ikään kuin puolustamisen taustalla olevat perustelut ovat tyypillisesti aluepoliittisia tai elinkeinopoliittisia tai työmarkkinapoliittisia ja sen takia en näe niitä tässä yhteydessä kannatettavina

sen sijaan meidän kannattaisi pyrkiä siirtämään nyt näihin toimintoihin sitoutuneet resurssit ja voimavarat niihin palveluihin niihin lähipalveluihin joita oikeasti kuntalaiset ja asukkaat tarvitsevat päivittäin ja joiden kauemmas siirtäminen toisi usealle kansalaiselle sitten vaikeuksia

palaan vielä tähän alijäämäkysymykseen ja nostan esille tätä ongelmaa kun rahoitusvastuu ja järjestämisvastuu ovat kahdella eri taholla

jos yksittäisellä kunnalla syntyy alijäämää eikä sitä pystytä kattamaan ja alijäämän taustalla on myöskin sote alueen määrittelemät sote kustannukset yksittäiselle kunnalle niin lähteekö tästä linnaan kaupunginjohtaja sote alueen kuntayhtymän johtaja vai soten tuotantokuntayhtymän johtaja

arvoisa puhemies

kaikkia toimia ja kaikkia keinoja siihen että voitaisiin tukea vaikeasti työllistyvien työelämävalmiuksia ja työn vastaanottamista meidän tulisi edistää ja kuntouttava työtoiminta on yksi käytännössä hyväksi koettu tällainen keino

käytännössä ongelmaksi on usein muodostunut se että työvoimahallinnon ja sosiaalipalveluiden tai sosiaalitoimistojen henkilökuntaresurssit ovat aika tiukilla ja aktivointisuunnitelmien ja aikojen yhteensovittaminen on ollut haaste

toinen iso haaste käytännön järjestelyissä on ollut löytää kuntouttavan työtoiminnan paikkoja kunnan omasta organisaatiosta tai tässä edellä heinosen esittelemistä säätiöistä ja kuntayhtymistä ja yhdistyksistä

mikäli kunnat jatkossa yhtiöittävät näitä toimintoja missä tähän asti on pystytty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tarjoamaan niin tämä ongelma kuntouttavan työtoiminnan paikoista niitten löytämisestä niitten järjestämisestä kasvaa entisestään

arvoisa puhemies

minäkin sinällään kannatan tähän lakialoitteeseen sisältyvää tavoitetta turvata ja varmistaa ikäihmisille sujuva arvokas arki mutta en kannata lakiin kirjattavaksi hoitajamitoituksia

me olemme parasta aikaa keskustelemassa näistä normitalkoista ja normipuruista ja meillä on myöskin käsittelyssä kuntakokeilulaki jossa on yhtenä tavoitteena korvata perinteistä valvontaa tällaisella indikaattoriperusteisella seurannalla ja valvonnalla

minusta meidän tulisi suomessakin pyrkiä kohti tämäntyyppistä valvontaa jossa me loisimme tavoitteet palvelun sisällölle laadulle ja vaikuttavuudelle ja seuraisimme näitten tavoitteiden toteutumista eikä lähdettäisi rajoittamaan palveluntuottajien käytännön mahdollisuuksia etsiä uusia innovatiivisia tapoja palvelun tuottamiseen

meillä on kansainvälisiä vertailuja myöskin pohjoismaista vertailuja osassa pohjoismaista on hyvin tiukat mitoitukset osassa niitä ei ole niin tarkasti säädetty

ja kuitenkin kun sitten katsotaan asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua näissä ei ole juurikaan eroja

tällä perusteella kannatan tämän lakialoitteen perimmäistä tavoitetta turvata arvokas ja sujuva arki mutta en kannata henkilöstömitoitusten viemistä lakiin

niin kuin täällä on useissa puheenvuoroissa todettu niin tämä on hyvä ja konkreettinen esitys vähentää myöskin sitten kuntien tehtäviä

minäkin uskon siihen että tämän siirron seurauksena kela pystyy aikanaan sitten tätä nykyistä hajautettua mallia paremmin ja tehokkaammin nämä palvelut ja ennen kaikkea ne rutiinit ja hallinnot järjestämään

kokonaisuuden kannalta on olennaista se miten käy sitten ylipäätään toimeentulotuen käytölle ja miten kunnat onnistuvat sitten sopeuttamaan tästä vapautuvan henkilöstön

ennakkotietojen mukaan kelaan ei olla perustamassa tätä toimintaa varten uutta erillistä yksikköä ja varmaan ihan perusteltua näin mutta haluan kuitenkin muistuttaa että esimerkiksi keuruulla on hyvät varuskunnalta vapautuneet tilat

jos kela tällaista yksikköä jatkossa suunnittelee muodostavansa niin siellä ovat paikalliset selvittäneet että siellä olisi myöskin tähän tarpeeseen vapautuvaa tilaa ja olemassa hyvää henkilökuntaa

niin kuin tässä muun muassa edustaja salonen on tuonut hyvin esille niin täysin ongelmatonhan tämä siirto ei ole

toimeentulotuki vaikka se onkin hyvin pitkälle tämmöinen rutiininomainen toimenpide on ollut kuitenkin yksi konkreettinen väline jolla sosiaalityössä on voitu puuttua ja tarttua yksittäisten ihmisten asioihin ja tukea ja kannustaa eri elämäntilanteissa

sen takia onkin hyvin tärkeätä että nyt jatkovalmistelussa ja toimeenpanossa huomioidaan kelan ja kuntien tai mitä ne tulevat sote alueet ja tuotantoalueet sitten mahdollisesti ovatkaan välinen yhteistyö

mutta lopuksi vielä esittäisin ministerille kysymyksen

miten te näette vaikuttaako tämä tuleviin pyrkimyksiin mahdollisiin pyrkimyksiin sisällyttää toimeentulotukeen tällaista vastikkeellisuutta tai osallistavuutta lisääviä elementtejä

arvoisa puhemies

tähän lakiin liittyy niin hyvä laki kuin se onkin hyvin paljon vielä tulkinnanvaraisuutta siltä osin milloin on kyse subjektiivisista oikeuksista milloin on kyse määrärahasidonnaisista palveluista milloin puhutaan suositustasoisista palveluista ja niin edelleen

onko meillä nyt ensinnäkin tässä talousarviossa varauduttu siihen miten me voisimme tukea kuntia tämän siirtymävaiheen läpiviemiseen noin kustannusten näkökulmasta ja ennen kaikkea miten me olemme varautuneet siihen että me voimme ohjeistaa kuntia niin että tämä sosiaalihuoltolaki otettaisiin yhtenäisesti käyttöön kaikkialla suomessa näistä tulkinnanvaraisuuksista riippumatta

arvoisa puhemies

minä olen virkavapaalla oleva hallinnon virkamies ja sen takia olen kuunnellut hyvin mielenkiinnolla tätä keskustelua virkamiehistä ja virkamiesten asemasta

tähän tavoitteeseen on helppo yhtyä myöskin oman arkikokemukseni pohjalta mutta se edellyttää julkisten organisaatioiden radikaalia toimintakulttuurin muutosta

tätä taustaa vasten minä ihmettelen sitä ja pahoittelen että sipilä ei ole nyt täällä vastaamassa miksi keskusta te vastustatte markkinoiden hyödyntämistä julkisessa palvelutuotannossa ja miksi te haluatte betonoida julkisen palvelutuotannon tässä sote uudistuksessa

toisaalta itsekin paras lain irtisanomissuojasta nauttineena virkamiehenä ymmärrän oikein hyvin tämän irtisanomissuojan kannattajia ja puolustajia mutta tällaisessa taloustilanteessa kun suurimman osan suomalaisista työpaikat eivät ole turvattuja ja joudutaan jopa irtisanomisiin ei ole perusteita säilyttää yhden ammattikunnan tai yhden työnantajan palveluksessa olevien henkilöiden asemaa tällaisena

yleensä vielä perustellaan sitä niin että viiden vuoden irtisanomissuoja ei ole kovin pitkä aika että organisaatio voi sopeuttaa henkilöstömääräänsä eläköitymisten ja muitten kautta

tässä käytännössä on vain vaarana se että tämä organisaatio oppii elämään sillä hyvällä resursoinnilla ja eläköitymistilanteitakaan ei pystytä sitten käytännössä hyödyntämään

näin ollen kyllä kannatan hyvin mielelläni tätä lakialoitetta

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti haluan tuoda sen asian ja näkökulman tässä esille että nyt kun ollaan sote uudistusta viemässä eteenpäin ja sote järjestämislain täytäntöönpanolaissa ollaan kirjattu niin että irtisanomissuojaa ei tulisi sosiaalipuolen työntekijöille tämä voisi johtaa sitten käytännössä siihen että saman kunnan työntekijät olisivat hyvin eriarvoisessa asemassa

tälläkin perusteella edustaja suutarin lakialoite on on

ja keskustelu on lähtenyt asiaa lähestytään

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksastoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdestoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon vakituinen

eduskunnan seuraa täysistuntoon perjantaina kahdestoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoistakello kolmetoista hyvin kannatettava

on alueita joilla joukkoliikennettä ei ole tällä hetkellä ollenkaan ja kunnat joutuvat sitten järjestämään kyytejä sosiaalihuoltolain mukaisilla käytännössä taksilipuilla ja viemään myöskin ikäihmisille palveluita kotiin koska ikäihmiset eivät pääse sieltä erilaisiin palveluihin päiväkeskuksiin ja muuhun toimintaan mukaan

kysyisinkin ihan mielenkiinnosta käydäänkö ministeriöiden kesken keskusteluja tämmöisistä kokonaisvaikutuksista kun tässä tapauksessa esimerkiksi ensi vuoden talousarviota on laadittu

mille momentille satsaamalla saavutettaisiin parhaat vaikuttavuudet

tässä on useissa puheenvuoroissa kannettu huolta muun muassa neuvolan ja perhepalvelun perhetyön henkilöstöresursseista ja siitä kuinka vähän on ammattilaisilla aikaa käyttää asiakkaiden kohtaamiseen

meillä on monelta osin paljon kyllä henkilökuntaa mutta työaika menee johonkin muuhun kuin asiakkaitten kohtaamiseen ja asiakkaitten asioiden hoitamiseen

tässä on kyse paljon johtamisesta mutta on tässä myös se että me olemme järjestelmällä luoneet tällaisen lähete ja lausuntokulttuurin

tähän liittyvät myöskin hyvin tiukat kelpoisuusehdot nimenomaan perhetyön ja myöskin lastensuojelun ja laajemmin sosiaalityön puolella

onko meillä valmisteilla konkreettisia keinoja tällaisen lähetekulttuurin moniammatillisuuden ja tiukkojen kelpoisuuksien kahlitseman mallin ja kulttuurin purkamiseksi